pidän tätä erittäin valitettavana niin suomalaisen vesivoimaosaamisen näkökulmasta suomen kansantalouden näkökulmasta kuin myös lapin ja lapissa erityisesti rovaniemen kaupungin paikallistalouden näkökulmasta

arvoisa puhemies

vielä pieni toive valtiovarainvaliokunnalle talousarvioesityksen osalta

joka tapauksessa tämä vahvistaa suomen omavaraisuutta ja kilpailukykyä ja on siten omiaan lisäämään suomalaisten hyvinvointia erittäin hyvä näin

en tietenkään tarkoita sitä että kaikissa suomalaisissa kodeissa olisi ongelmia alkoholinkäytössä mutta kun tämä nykyinen politiikka suosii esimerkiksi tallinnan matkan yhteydessä sitä että on huomattava taloudellinen kannustin tuoda sieltä niin paljon alkoholijuomia mukanaan kuin jaksaa perhe kuljettaa niin se ei anna perheen jälkikasvulle oikeaa kuvaa vastuullisesta toiminnasta

sitä ei ole syytä toteuttaa koska sen dynaamiset vaikutukset olisivat todennäköisesti varsin haitalliset työllisyyden ja laajemminkin matkailuelinkeinon kehittymisen kannalta

arvoisa puhemies

korostan vielä sitä että suomessa on tällä hallituskaudella lähdetty toteuttamaan määrätietoista kalatiestrategiaa jolla on tarkoitus palauttaa vaelluskalat rakennettuihin vesistöihin

esimerkiksi kemin biodieselhanke on saanut eun tuen ja toivottavasti suomesta löytyy nyt sitten kansallinen rahoitus tämän hankkeen eteenpäinviemiseksi niin että tuo eu tuki saadaan hyödynnettyä ja uusi biopolttoaineita valmistava laitos sitten toimintaan

kysyn kyllä oppositioon siirtyneiltä vihreiltä miksi te ette tuo omissa puheenvuoroissanne esiin sitä että suomi on jo bioenergian erittäin merkittävä maa euroopassa ja näin hallitus vie bioenergiaa suomessa eteenpäin

jos kerran jotain muutoksia on pakko tehdä tulisi kuitenkin kotimaassa tapahtuvan edustustoiminnan poistokelpoisuus säilyttää vaikka ulkomailla tapahtuvaa edustamista haluttaisiinkin karsia

on todella vaikea nähdä miten vaelluskalat saadaan palautettua näihin vesistöihin mikäli vesivoimasta vastaavan yhtiön toiminta ajetaan hyvin pitkälle alas

sama koskee vaikkapa sitä että kun yhteiselle lapin matkalle lähdettäessä iltaa jäädäänkin istumaan sinne mökille siksi että ravintolassa illan viettäminen vastuullisesti on liian hintavaksi koettavaa tämän nykyisen politiikan seurauksena

näin turvattaisiin ainakin matkailuelinkeinon kehittymisen kannalta kotimaiset yritysasiakkaat joiden peruskysynnän varaan matkailuyritykset pystyvät rakentamaan myös kansainvälisiltä matkailijoilta tulevaa kasvua

kun hallitus tämän päivän päätöksellä sitä voimakkaasti edistää niin miksi te sitten tätä vähättelette

nämä ovat juuri niitä alkoholipolitiikan ongelmakohtia jotka tulisi ratkaista

suomalaista alkoholipolitiikkaa tulisi muuttaa kotimaista anniskelua suosivaksi niin että sitä kautta saataisiin työtä ja verotuloja ja sitä kautta tätä alkoholin kulutuskäyttäytymistä saataisiin myös kohtuullisempaan ja kontrolloidumpaan suuntaan ja tätä kautta myös lapsille ja nuorille saataisiin vastuullisempi kuva alkoholituotteiden käytöstä

arvoisa puhemies

suomella on erittäin tärkeä eu edunvalvonnan paikka tässä asiassa koska todella suomi on liikennepolttoaineitten biokomponentin vaatimuksien osalta sitoutunut kaksinkertaiseen määrään verrattuna siihen mitä eu jäsenmailtaan edellyttää

arvoisa puhemies

tässä edellä edustaja kataja ja aiemmin jo muun muassa edustajat pelkonen ja myllykoski hyvin puhuivat ravintola anniskelun tekemisestä sillä tavoin verotuksellisesti varteenotettavaksi että tosiaan alkoholin nauttiminen suuntautuisi enemmän ravintoloihin ja sitä kautta myös tämä viron tuonti ja kysyntä sille vähenisi

arvoisa puhemies

tuossa jo edellä valiokunnan puheenjohtaja koskinen viittasi siihen että kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat antaneet suomelle erilaisia suosituksia

kun onkin kysymys näin tärkeästä lainsäädännöstä jolla sitten tätä biopolttoaineen tuotantoa säädellään niin on hieman harmi että ministeri ei ole meidän kanssa nyt tästä asiasta keskustelemassa

kysyisin ministeriltä kun kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat antaneet vuoron perään suosituksia välillä vaatien vahvempaa itseidentifikaatiota välillä vaatien ryhmäidentifikaatiota kumpaa suuntaa tässä nyt sitten pitäisi uskoa

olisin halunnut kysyä häneltä miten esimerkiksi vapon kemiin suunnittelema biodieselhanke etenee jotta tämä suomen biokomponentin osuus voidaan tulevaisuudessa sitten kattaa kotimaisilla polttoaineilla joita meillä todella ruhtinaallisesti on

yhdyn heidän ajatuksiinsa siitä että todella ravintola alan verotusta ylipäätään kevennettäisiin mikä vahvistaisi suomalaisten ravintolayrittäjien ja yritysten toimintaedellytyksiä ja parantaisi kulttuuria varmasti monella tapaa

mutta pari muuta huomiota alkoholipolitiikan nurinkurisuuksista

arvoisa puhemies

täällä eduskunnassa usein kannetaan huolta esimerkiksi alkoholimainonnan vaikutuksesta lapsiin mutta hyvin harvoin käytetään puheenvuoroja esimerkiksi siitä miten tämä nykyinen vallaton viron tuontiin kannustava alkoholipolitiikka sosiaalistaa lapsia siihen että perheissä joissa aivan vastuullisestikin käytetään alkoholia hyvin kohtuullisesti niin lomamatkojen tärkeä funktio esimerkiksi kesälomalla on hakea alkoholia virosta tai muista euroopan maista niin paljon kuin laki sallii tai niin paljon kuin auton perään mahtuu väkeä alkoholia virosta tai muista euroopan maista

jos mentäisiin ruotsalaisen eduskuntaryhmän esittämällä tavalla niin voisiko suomen varsin tiukka saamelaismääritelmä sitten mahdollistaa pohjoismaisen yhteistyön

on kuitenkin aivan selvää että saamen kansa elää tuolla neljän valtakunnan alueella ja olisi varmaan hyvä että nämä asiaan liittyvät lainsäädäntökäytännöt olisivat yhtenäisiä kaikissa maissa

mielestäni tällainen hulluus ei ole hyväksi siinä mielessä että lapset oppivat vääränlaista toimintatapaa

ja ajatelkaapa jos osakaan siitä rahasta saataisiin kääntymään kotimaahan tuomaan työtä ja toimeentuloa maakuntiin vahvistamaan työllisyyttä ja elinkeinoja

en tietenkään syytä perheitä jotka näin toimivat vaan sehän on meidän päättäjien luoma maailma jossa ihmiset tässä mielessä elävät ja haluavat sitten tämän eun tarjoaman vapaan liikkuvuuden hyödyntää mutta pidän tätä todella hulluna käyttäytymisenä

turpeen käytön tulee ilman muuta olla etusijalla verrattuna ulkomailta tuotavaan hiilen käyttöön

toinen erikoisuus on se että aluehallintoviranomaiset jotka tekevät alkoholivalvontaa valvovat vain niitä luvallisia toimijoita jotka ovat halunneet lain puitteissa asiat hoitaa ovat hakeneet luvat ja pyrkivät toimimaan lupien mukaan

kyllä täytyy sillä tavalla tätä vihreitten logiikkaa ihmetellä että vaikka tällä hetkellä tietysti meillä puuta riittää myös tällaiseen energiakäyttöön ja chp laitoksissa sitä pysytään hyvin tehokkaasti hyvällä hyötysuhteella käyttämään niin täytyyhän meidän kuitenkin ajatella että siitä puuraaka aineesta pystymme myös tekemään korkeamman jalostusasteen tuotteita

oikeastaan käytännössä kukaan ei poliisin resurssien vähyyden vuoksi sitten valvo sitä harmaata aluetta eikä tätä laitonta anniskelua eli tämäkin on yksi näitä alkoholipolitiikan hullunkurisuuksia

arvoisa puhemies

vielä muutama vuosi sitten pidettiin mahdottomana ajatusta että kalat saisi perata rannassa ja kyllä mielestäni on hyvin järkeenkäypää se että kalat saa perata rannassa ja nyt sitten tämä järkeenkäypä asia on tulossa myös lainsäädäntöön

arvoisa puhemies

siksi on tärkeää että tässä energiakäytössä voimme hyödyntää myöskin turvetta

on tärkeää että kun näin tällä ratkaisulla turpeen salonkikelpoisuus palautetaan niin myöskin ala myöskin investoi siihen että turvetuotannon vesistövaikutukset saadaan tulevaisuudessa pidettyä minimaalisina

tämä oli minulle kyllä järkyttävä tieto koska tämähän on puolet syntyvän ikäluokan koosta eli joka toinen suomalainen lapsi joutuu eron kokemaan

mielestäni tämä elintarvikelain muutos muun muassa tältä osin ja monien muiden parannusten osalta joita tähän lakiin liittyy kuvastaa sitä että kyllä täällä päätöksenteossa todella voidaan vaikuttaa siihen miten myös tällaiset aivan tällaiseen arkijärkeen mahtuvat asiat sitten saataisiin lainsäädäntöön mukaan joten olen iloinen siitä että olemme maa ja metsätalousvaliokunnassa saaneet tätä hallituksen esitystä käsitellä ja hyvillä mielin olen nyt mietintöä hyväksymässä tässä toisessa käsittelyssä

tämä vieraannuttamiskysymys on sillä tavalla minulle itselleni tuntematon että en osaa siihen nyt suoralta kädeltä ottaa kantaa mutta eerolan ja kiurun ansiokkaiden puheenvuorojen myötä olen sitä mieltä että ilmiö on sinänsä varsin vastenmielinen

edustajat kuusisto ja lipponen kantavat huolta vankien ihmisoikeuksista ja näistähän se eduskunnan oikeusasiamieskin on kantanut huolta

kysyisin kuitenkin kun täällä salissa on nyt paikalla asiantuntijoita aivan alan ammattilaisia myöten onko myöskään lapsen etu sitten elää tilanteessa jossa vuoroviikoin perhe jossa lapsi elää vaihtuu

kukaan ei kanna huolta rikoksen uhrien ihmisoikeuksista

siellä on biologisia sisaruksia ja siellä on sitten muita sisaruksia mukana ja nämä perheet jotka vuoroviikoin vaihtelevat saattavat myös vuodesta toiseen vaihdella sitä mukaa kuin eronneiden biologisten vanhempien ihmissuhteet edelleen kehittyvät

järjestäytyneen rikollisuuden toimijat voivat pakottaa täysin sivullisia vankeja siis tälle huumeitten salakuljetukselle sivullisia vankeja sitten niin sanotusti muuleikseen tuomaan näitä huumeita vankilaan kun sitä ei pystytä millään tavalla sitten estämään kun tarkkailuhaalaria ei saa käyttää

eli kyllä mielestäni itse asiassa tässä asiassa nimenomaan tämä avioerojen valtava määrä on se keskeisin ongelma jonka ratkomiseksi pitäisi keinoja löytyä mutta varmasti myös ihan konkreettisena kysymyksenä tämän vieraannuttamisenkin estäminen

toki onhan esitetty myös muita vaihtoehtoja ja näitä muita vaihtoehtoja myös käytetään esimerkiksi röntgenkuvausta tai usean vuorokauden videotarkkailua

olisivatko nämä teistä sitten jotenkin parempia keinoja että kaikki vangit esimerkiksi vietäisiin terveyskeskuksen jonoon sitten odottamaan röntgenkuvausta ennen sinne vankilaan takaisin pääsyä

mielenkiintoista miten te tämän ongelman ratkaisette

arvoisa puhemies

kun meillä täällä suuressa salissa aivan hiljattain oli keskustelu pohjoismaisten rajaesteiden osalta niin nyt juuri tehdään sillä tavalla esimerkillistä rajaesteraivaustyötä että tämä lainsäädäntö on laadittu niin että se todella ottaa huomioon ihmisten arjen tarpeet ja vallitsevat olosuhteet pohjoisessa suomen ja ruotsin raja alueilla ja on todella edistämässä rajat ylittävää yhteistyötä luomalla elinkeinotoiminnalle mahdollisuuksia ja parantamassa sitten ihmisten liikkumismahdollisuuksia yli rajan

tästä prosessista mielestäni voitaisiin ottaa pohjoismaiseen rajaesteyhteistyöhön oppia siinä millä tavoin voidaan hyvää lainsäädäntöä olla edistämässä ja luonnollisesti tuen tätä liikennevaliokunnan mietintöä

arvoisa puhemies

taitavana puhujana tunnettu edustaja heinonen käsitteli tätä asiaa erittäin asiantuntevasti ja laajasti eri näkökulmista ja kun edellä myös edustaja kopra tätä hyvin perusteli miksi lakiesitys on kannatettava niin haluan itsekin hyvin lyhyesti vain ilmaista tukeni tälle edustaja männistön tekemälle hyvälle aloitteelle

yleiskeskustelu on päättynyt

yritä yksityiskohtaisen käsi

aivan pari näkökulmaa

ensinnäkin matkailu joka on noussut suomelle tällaiseksi aivan strategiseksi kasvualaksi jonka kautta voimme saada uusia työpaikkoja ja uutta kasvua kansantaloudelle

jotta matkailijat tulevat suomeen uudestaankin niin on toivottavaa että heille on täällä erilaisia palveluja käytettävissä

tämä koskee erityisesti tietysti lähialueilta tänne tulevia juurikin venäläisiä matkailijoita toki tulevaisuudessa toivottavasti muistakin lähialueen maista kasvavissa määrin suomeen tulevia matkailijoita

toinen näkökulma

kun kyselytunnilla puhuttiin paljon näistä meneillään olevista normitalkoista miten saamme kansantaloutemme ja ennen kaikkea julkisen taloutemme takaisin kestävälle uralle niin kyllä nimenomaan näitä normeja ja tällaista byrokratiaa purkamalla jotka jo itsessään tietysti säästävät kun sitä hallinnollista taakkaa vähennetään mutta toisaalta niitä normeja keventämällä saadaan esimerkiksi matkailuelinkeinon kasvuedellytysten kautta uutta talouden kasvua aikaan

arvoisa herra puhemies

edustaja leppä valiokunnan puheenjohtajana kuvasi tämän valiokuntamme mietinnön sisältöä erittäin ansiokkaasti ja siihen ei nyt tarvinne palata

juuri näihin normeihin pitää kiinnittää huomiota ja siksi tämä on sinänsä pieni yksityiskohta tässä suuressa kokonaisuudessa mutta sellaisenaan erittäin kannatettava tämä edustaja männistön aloite

tuossa edellä edustaja yrttiaho maalasi mielestäni erikoista uhkakuvaa siitä että työttömät alkavat syrjäytyä jos heitä pyritään aktivoimaan

kaiken kaikkiaanhan se tärkein näkökulma on se että kun riistanhoitoyhdistykset siellä paikallisesti tekevät sitä tärkeää riistanhoitotyötä ja kuten edustaja eestiläkin tuossa edellä kuvasi nyt on kysymys riistanhoitomaksusta niin siitä maksusta sitten todella suuri osa mahdollisimman suuri osa palautuisi siihen riistanhoitotyöhön

kyllä päinvastoin tilanne on niin että kun työttömiä ei ole tähän asti aktivoitu niin se on ollut omiaan aiheuttamaan syrjäytymistä yhteiskunnasta senkaltaista kehitystä joka on johtanut lopulta työkyvyttömyyteen liian monen osalta

yhdyn myös tässä edustajakollegoiden korhonen nylund eestilä edellä esittämään näkökulmaan siitä että onhan se erikoista että metsästysjärjestöt jotka tekevät tätä riistanhoitotyötä hoitavat luontoa ja ovat keskeisiä luonnonsuojelua luonnon kestävää käyttöä edistäviä tahoja joutuvat maksumiehiksi samaan aikaan kun valtiovalta erilaisia muita järjestöjä tukee suorilla rahallisilla panoksilla

onhan se toisaalta paradoksi että toisissa perheissä vanhemmat polttavat itsensä loppuun työelämässä samaan aikaan kun toisille työtä ei riitä ollenkaan

edustaja tolppanen otti tässä hyvän tavoitteen esille

kyllä se niin on että ihmisillä täytyy olla ostovoimaa jotta siellä ravintolassa voidaan viettää sitten pitempi aika

mutta kun yrttiahokin on kantanut monessa yhteydessä huolta nuorisotyöttömyydestä näissä puheenvuoroissaan itsekin kannan huolta nuorisotyöttömyydestä niin kuin koko hallitus kantaa huolta nuorisotyöttömyydestä niin liian monelle suomalaiselle nuorelle voi käydä tilanne että ensimmäistä kertaa joku asettaa elämässä jonkinlaisia rajoja kun vanhemmat eivät ole kotona ehtineet sitä tekemään tai eivät ole välittäneet sitä tehdä koulu ei ole siihen kyennyt jostain syystä asepalvelus on jäänyt käymättä

siksihän nyt on nimenomaan siirrytty tähän keskiyön ja sitä myöhemmän ravintolakulttuuriin kun ihmiset ovat ostovoimansa käyttäneet viron tuliaisiin joita on nautittu sitten joko kotona tai kaduilla tai erilaisissa muissa tiloissa valvomattomissa tiloissa ilman että siitä on jäänyt euron euroa veroa suomeen eikä se oikeastaan työllistäkään kyllä muuta kuin laivayhtiöitä jonkin verran

tässä edustajien puheenvuoroissa on noussut esiin myös tämä huoli metsähallituksen toiminnasta kun metsähallitus on joutunut osaltaan valtiontalouden tasapainotustalkoisiin ja mielestäni meidän tämän aihepiirin ympärillä työskentelevien edustajien ja erityisesti tietysti kaikkien maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenten tuleekin pitää tarkasti huolta siitä että esimerkiksi näitä lapin ihmisten erityisperusteisia metsästysoikeuksia eivät nämä metsähallituksen toimet rajoita joten tästä meidän on varmasti syytä huolta kantaa

kun nyt sitten pääsisimme siihen että ravintolan arvonlisäveroja alennettaisiin niin että aikaa voitaisiinkin viettää hyvän ruuan hyvän juoman hyvän ohjelman merkeissä siellä ravintolassa niin silloin tulisi työpaikkoja suomeen verotulot jäisivät täysimääräisinä suomeen silloin oltaisiin myöskin valvotuissa tiloissa

tuleepahan nyt ainakin sitten työvoimaviranomaiselle mahdollisuus vielä kerran ottaa se nuori ja kysyä haluaisiko nuori lähteä koulutuksen kautta näitten tarjottujen aktivointitoimenpiteitten kautta etsimään itselleen sellaista kestävää polkua jolta voisi hyvää elämää rakentaa ja joka johtaisi pois siltä syrjäytymisen tieltä jolla aivan liian moni suomalainen nuori tänä päivänä kulkee

mutta siinä mielessä edustaja rundgren tämän keskusteluun nosti en näe etteikö täällä eduskunnassa hyvin tiedostettaisi tätä haastetta ja varmasti maa ja metsätalousvaliokunta sen tiimoilta töitä tekee ja huolen pitää asiasta

eli itse kyllä näen tämän lakiesityksen aivan päinvastoin kuin edustaja yrttiaho

mutta tässä ravintoloitten sulkemisessakin sitten tämmöinen kategorinen hallinnollinen päätös että jatkoaikoja lyhennetään lain voimalla todennäköisesti sitten vain siirtäisi sen anniskelun jälleen koteihin

todella aluehallintovirastot valvovat vain niitä yrityksiä jotka ovat hakeneet luvan ja jotka toimivat ja pyrkivät toimimaan lakien mukaan

kukaan ei oikeasti valvo sitten niitä ikään kuin salakapakoita mitä sitten muodostuu pitkin kaupunkia kun ravintolat ovat sulkeutuneet tai joita käytännössä toimii tietysti muinakin aikoina

arvoisa herra puhemies

muun muassa edustajat pelkonen ja männistö ovat tässä aiemmin käyttäneet erinomaiset puheenvuorot tästä kaikkein akuuteimmasta yhteiskunnallisesta ongelmasta joka tässä edellisenkin puhujan puheenvuorossa nousi esiin

nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen ovat ongelmia jotka meidän tulee pystyä ratkaisemaan jos haluamme rakentaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa kestävälle pohjalle ja siksi tietysti hallitus onkin näihin kysymyksiin lähtenyt erittäin voimakkaasti tarttumaan ja niitä ratkaisemaan

tässä on keskustelun kuluessa käytetty monia hyviä puheenvuoroja ja tähän lisätalousarvioon sisältyy monia tärkeitä toimenpiteitä joilla paitsi tehdään tietä uudelle talouden kasvulle myös vastataan moniin akuutteihin tarpeisiin määrärahojen suhteen

sen verran kuitenkin tuohon juuri edeltäneeseen keskusteluun sanoisin että tämä kriisihän ei sinänsä ole lähtenyt mistään villistä kansainvälisestä kapitalismista vaan kyllä velkakriisin ovat aiheuttaneet ne jotka ovat tehneet nämä päätökset tästä ylivelkaantumisesta ja jotka ovat päättäjinä euroopan unionin tasolla olleet kykenemättömiä noudattamaan niitä periaatteita ja sopimuksia jotka tästä talouden vakaudesta euroopassa on yhdessä sovittu

lisäksi maaseudulla ei ole mahdollisuutta esimerkiksi lämmönjakelun osalta keskitettyyn lämmitysjärjestelmään joten sähkön hinnannousut iskevät sinne kovemmin

olin ajatellut käyttää puheenvuoron juuri samasta aiheesta josta edellä edustaja eestilä puhui ja edustaja eestilä puhui hyvin lääkäri ja lääkintähelikopteritoiminnasta joten en sitten puhu oikeastaan sen pitempään

näin ollen myös sähkön hinnannousu onpa se veroista tai sitten vaikkapa näistä mittavista tuulivoimainvestoinneista johtuvaa joita huomenna täällä suuressa salissa käsitellään kohdistuu nimenomaan kaikkein raskaimmin haja asutusalueitten ja maaseudun sähkönkäyttäjiin

totean vain saman asian että lääkäri ja lääkintähelikopterien toiminta on varsinkin tuolla vaikeammin saavutettavissa olevilla alueilla pitkien etäisyyksien lapissa ylipäätään pohjois ja itä suomessa sekä saaristoisilla alueilla aivan ensiarvoisen tärkeä osa ensihoidon ketjua

voisiko ministeri nyt vähän tarkemmin ottaa kantaa tämän lainsäädännön vaikutuksiin haja asutusalueitten sähkönkäyttäjiin koska kyllä vahva epäilys on että tämä on kohtuuttoman kova taakka kaikkein syrjäisimmän suomen sähkönkäyttäjille

tähän löytyy tietysti syyllisiä monista parlamenteista mutta sinänsä pelkästään ikään kuin kasvottoman talousjärjestelmän syyttäminen olisi liian helppoa koska tällaista kasvotonta tahoa syyttämällä on helppo lipsua siitä vastuusta joka poliitikkojen tulisi kantaa siitä että eri yhteiskuntia euroopassa kaikkein pahiten tietysti tuolla etelä euroopassa on rakennettu sille ajatukselle että loputtomasti velkaantumalla voidaan rahoittaa kaikkia hyviä tarkoituksia eikä velanmaksusta tarvitse kantaa huolta

kun nyt lääkäri ja lääkintähelikopteritoiminnan kustannukset nousevat näin rajusti niin on todella syytä kysyä onko tämä toiminta kestävällä pohjalla koska toiminnan turvaaminen kestävällä tavalla on aivan olennaista hyvän ensihoidon kannalta

siksi toivoisin että tähän myös ministeri jossain vaiheessa eduskunnalle selvityksen antaisi että miten voi olla että kustannukset näin nopeasti kasvavat

samalla haluaisin myös todeta sen että kun vielä on olemassa näitä yksityisellä rahoituksella toimivia lääkintähelikoptereita kuten vaikkapa pelastushelikopteri aslak lapissa niin miksi näitä sinänsä täysin toimivia hyviä osia ensihoidon ketjusta ei voida palauttaa ja ottaa osaksi koko tätä ensihoidon ketjua vahventamaan sitä ja lisäämään ensihoidon vaikuttavuutta juurikin pohjois suomessa jossa tällä toiminnalla on eniten merkitystä

suomen hallituksen toimenpiteet tässä tilanteessa ovat kaikilta osin tähdänneet siihen että suomi selviytyisi mahdollisimman vähin vahingoin että suomalaisten kotitalouksien velkataakka ja velanhoidon kustannukset esimerkiksi asuntolainojen osalta pysyisivät kohtuullisina sen ansiosta että rahoitusmarkkinat ja korkotaso pysyvät vakaina

suomen hallitus on lähtenyt omassa politiikassaan siitä että varmistetaan suomalaisten yritysten luotonsaanti jotta suomessa voidaan tulevaisuudessakin investoida ja että uusia työpaikkoja voidaan kestävällä tavalla luoda niin että työllisyys suomessa säilyy kuluttajien ostovoima kehittyy positiivisesti ja tätä kautta sitä hyvinvoinnin pohjaa riittää

arvoisa puhemies

kuka meistä on toistaan alkuperäisempi

koska hallinnollisesti on määritelty niin että eukin tunnustaa saamelaiset ainoaksi alkuperäiskansakseen ja myös suomen perustuslaissa näin on niin tietysti suomen eduskunnalla on nyt vastuu määritellä kuka on saamelainen

tietysti on itseisarvo turvata kielet ja kulttuuri perinteiden jatkuminen mutta jos teemme hyviä ratkaisuja niin uskon että saamelaisille itselleen lapille ja koko suomelle saamelaisuudesta koituu paljon hyvää ja se rikastuttaa maamme kulttuuria

mutta jotta nämä positiiviset tulevaisuudenkuvat voivat toteutua meillä tulee olla elinvoimainen saamelainen yhteisö sellainen yhteisö jossa lapset oppivat kieliä ja jossa perinteisiä elinkeinoja tukevat myöskin modernit elinkeinot niin että alueella on työtä ja toimeentuloa laajasti ja että sinne perheet voivat asettua

kukaan ei tiedä mikä kevät tuon vuosisadan tulvan tuo mutta se tiedetään että se varmasti tulee ja tiedetään myös se että silloin vahingot ovat valtavat

sen vuoksi mielestäni meidän ei pitäisi luottaa siihen että hyvä onni on se joka meidät vuosittain pelastaa vaan tulvien estämiseksi on ryhdyttävä määrätietoisiin toimenpiteisiin

valitettavasti tämän lain valmisteluun liittyvät asiat joita tällä vaalikaudella on nähty ja joita viime vuosina näiden saamelaiskysymysten puoluepolitisointi on aiheuttanut ovat olleet omiaan ei edistämään tätä vaan päinvastoin rakentamaan aitoja ihmisten välille tuolla pohjoisessa aivan konkreettisesti niin porolaitumille kuin päiväkotien pihoillekin ja tämä ei ole se kehitys mitä siellä halutaan

kaikkein yksinkertaisin ja kansantalouden kannalta pelkästään plusmerkkinen vaihtoehto tulvasuojelun toteuttamiseksi olisi tulvavesien talteen ottaminen

kun mietitään sitä että tämänkin keskustelun suurin huoli on ollut nimenomaan tämä velkaantuminen valtion kuntien kotitalouksien koko kansantalouden velkaantuminen huoli siitä että kauppataseemme on painunut pakkaselle tuontihinnat ovat nousseet vientihinnat ovat laskeneet niin tämä huoli pitäisi ottaa sillä tavalla tosissaan että kun tiedetään että ne suomeen tuotavat tuotteet ovat ennen kaikkea energiaa ja hyvin paljon energian hinnasta riippuvaisia puolivalmisteita niin olisimme valmiit panostamaan kotimaisen energiantuotannon hyödyntämiseen

tämä ei ole se kehitys joka turvaisi saamelaisten oikeudet saamen kielen ja kulttuurin säilymiseen vaan päinvastoin nyt tarvittaisiin sen kaltaista politiikkaa että tässä asiassa otetaan tuumaustauko ja selvitetään ne todelliset ongelmat siellä alueella jos sellaisia on mitkä liittyvät siihen saamelaisten mahdollisuuteen kulttuuri itsehallintoaan harjoittaa ja haetaan niihin kestäviä ratkaisuja

mutta nyt olisi syytä jättää esimerkiksi tuo seuraavassa kohdassa keskusteltava ilo ratifiointi tekemättä

arvoisa puhemies

suomessahan ydinvoimalat ovat joko valtion energiayhtiön fortumin tai sitten teollisuuden omistaman tvon omistamia ja ennen kaikkea teollisuus tarvitsee tätä omakustannetuotettavaa sähköä omien prosessiensa eli suomalaisen työn takaamiseen

mutta jos tässä joku päätös on tehtävä niin valiokunnan mietintö on siltä osin hyvä kuin se pysyttää tämän nykyisen saamelaismääritelmän voimassaan

tulvasuojelussa nämä kaksi asiaa löisivät kättä päälle ja yhdistyisivät sulassa sovussa sen kaltaiseksi ratkaisuksi että eloon heräävän lapin luonnon voima näin keväällä voitaisiin ottaa talteen ja sitten pitkin tulevaa talvea laskea kemijoenkin vesistössä jo täyteen rakennetun voimalaitosketjun läpi niin että se kevään heräävän luonnon energia ja voima olisi myös sitten meidän ihmisten hyödynnettävissä lämmittämässä kotejamme ja valaisemassa

ja siksihän teollisuus on esittänyt että suomeen rakennettaisiin uusi voimalaitos jotta suomalaisen työn tulevaisuus voitaisiin turvata jotta meidän metalliteollisuutemme jolla tähän asti ei ole ollut näitä omia mankala periaatteella toimivia omakustannehintaisia voimalaitoksia joista saadaan takuuvarmasti sitä takuuhintaista sähköä juuri silloin kun sähköä tarvitaan pystyy turvaamaan sen maailman puhtaimman energian ja resurssitehokkaimman tuotannon täällä suomessa

näin kevätauringon hohtaessa tuntuu siltä että meillä lämpöä ja valoa riittää ja kyllähän tuota vettäkin mutta kun sitten siitä veden energiasta tammikuun pimeässä ja kylmässä maksetaan pohjoismaisessa sähköpörssissä norjalaisille energiayhtiöille maltaita niin siinä vaiheessa sitten kyllä varmasti se meidän oma energiammekin olisi varsin arvokasta joten toivon että eduskunta kiinnittää huomiota näitten kotimaisten energialähteitten mahdollisuuksiin tulevaisuudessa osana sitä kokonaisuutta miten suomen kansantalouskin saadaan kestävälle pohjalle

kokoomuksen ideologia lähtee suomalaisen työn puolustamisesta suomalaisten hyvinvoinnin lisäämisestä ja se on se ideologia joka on meidän energiapolitiikkamme taustalla

palveluita siirtyy verkkoon kovalla vauhdilla ja varsinkin pitempien etäisyyksien päässä kuten esimerkiksi lapissa nettiyhteys on aivan keskeinen tekijä palveluiden saavutettavuuden kannalta

jotta laajakaistayhteydet olisivat mahdollisimman hyvin kaikkien suomalaisten saatavilla ovat hallituksen esityksen tavoitteet täysin kannatettavia

arvoisa herra puhemies

jos katson vaikka oman kotikaupunkini uunituoretta arviointikertomusta viime vuodelta voin toki ilokseni todeta että lainsäädännön mukaiset palveluajat vammaispalveluissa toteutuvat pääsääntöisesti aika hyvin

voimassa olevan lain kyseisessä pykälässä vaaditaan tuen hakijalta vakuutus siitä että tämä ei ole hakenut muuta julkista tukea hankkeelle

arvoisa herra puhemies

ehdotuksessa tätä kohtaa muutetaan niin että hakijalta vaaditaan selvitystä siitä mitä muita julkisia tukia hakija on saanut

arvoisa puhemies

hänen aiemmasta puheenvuorostaan jäi se kuva ikään kuin työttömien aktivointi aiheuttaisi syrjäytymistä mutta tämä edellinen puheenvuoro oli jo varsin ansiokas ja muun muassa nämä kuvaukset siitä kuinka tehottomia joskus nämä aktivointitoimenpiteet voivat olla olivat varmasti aivan todellisia elävästä elämästä olevia esimerkkejä

suomella on potentiaalia tuottaa biopolttoaineita omiin tarpeisiimme millä me energiaintensiivisenä kansakuntana parannamme omaa asemaamme parannamme kauppatasettamme luomme uusia työpaikkoja

päätöksenteon hakemuksesta tulee toteutua kolmen kuukauden kuluessa

on selvää että pitkien etäisyyksien maassa laajakaistayhteyksien toteuttaminen ei onnistu ilman vahvaa yhteistä panosta

toisaalta sitten kun tätä yhteiseurooppalaisesti säädellään niin tähän meidän tärkeimpään kansallisvarallisuuteemme tärkeimpään pääomaamme elikkä metsävaroihimme on ulottumassa hyvin vahva eu ulottuvuus